kun lasten ja nuorten kohdalla tätä aluehallintolakia katsoo niin en ole ihan varma tukeeko se juuri tätä väestöryhmää siinä suhteessa kuin hallitus on itse strategioissaan todennut

arvoisa puhemies

sivistysvaliokuntamme on myöskin tarkastusvaliokunnan tavoin kovasti tähän perehtynyt ja annoimmekin tarkastusvaliokunnalle aiheesta lausunnon ja pyysimme kiinnittämään moneen kohtaan huomiota ja kiitos tarkastusvaliokunnalle kun olette huomioineet

nyt myös aluetasolla tämän pitäisi tapahtua ja kysyisinkin ministeriltä miten nämä lasten ja nuorten asiat on huomioitu varsinkin kun ajatellaan että kirjasto nuoriso ja liikunta asiat ovatkin nyt elyssä eivätkä avissa

ja vielä toiseksi yksi ongelma meidän varhaiskasvatusjärjestelmässämme on ollut se että me emme riittävästi ota huomioon lapsen herkkyyskausia

eli meidän täytyy hakea uutta päätöksentekoa meidän täytyy hakea uutta ajattelua ja kun ajattelette että esimerkiksi maanviljelijät opiskelijat yrittäjät työttömät eläkeläiset eivät ole niissä neuvottelupöydissä mihin te viittaatte niin eivät he saa koskaan ääntänsä kuuluville

korostimme muun muassa myöskin sitä että pitää laatia myös riittävän tiukka ohjeistus jolla eri tahojen yhteistyötä lisätään niin että koko tämä ketju rakentamisen suunnittelusta aina sinne rakennuksen elinkaaren loppuun osataan hoitaa yhteistyössä eri vaiheissaan korkealla osaamisella ja muun muassa pätevyysvaatimuksilla niin että kouluissa ja päiväkodeissa olevien terveys ei enää tulevaisuudessa vaarannu

esimerkiksi kielten oppiminen on erityisen helppoa pienille lapsille ja liikunta motoriikka musiikki taide kaikkia näitä tulisi entistä tavoitteellisemmin harrastaa varhaiskasvatuksessa

meidän pitää löytää sellainen ratkaisu jossa me kaikki saamme löytää sellaisen uuden ajattelutavan jolla me saamme tämän suomen nousuun

kysyisinkin

miten tässä on nyt menty ajattelemaan

eduskunta edellyttää että valtioneuvosto varmistaa tarvittaessa lainsäädännöllisin toimenpitein että toisen asteen rahoitusuudistuksen toimeenpano ei vaaranna koulutuksen yhdenvertaisuutta alueellista saatavuutta ja koulutuksen monimuotoisuutta

tässä olisi pitänyt olla muun muassa henkilöstön kelpoisuudet henkilöstön nimikkeet pitäisi olla laatua toiminnan sisältöä

on hienoa että varhaiskasvatuksessa on paljon erilaisia oman alansa ammattilaisia töissä se on suuri rikkaus ja se koituu lapsen parhaaksi

siksi heidän yhteistyönsä moniammatillisesti tuo tulosta

vielä

valiokunnassa varmasti tätä asiaa paljon käsitellään ja meidän pitää oikeasti puuttua tähän määritelmäasiaan ja miettiä voidaanko se tehdä

se on ilmaista ja se selkeyttäisi tätä koko esitystä ja antaisi vielä paremman lähtölaukauksen koko tähän varhaiskasvatusuudistukseen jota seuraa vielä jatko osa ensi vaalikaudella

puheenjohtajalla ei ole mitään mahdollisuutta keskeyttää puheenvuoroja eikä rajoittaa lukumäärää jos puheet pysyvät asiassa

ja tätä samaa jarrutusta tekivät demarit viime kaudella tässä viimeisessä valiokunnan kokouksessa mutta epäonnistuivat silloin

mutta näillä kahdella lailla järjestäjälailla ja tällä rahoituslailla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa teknisesti eikä juridisesti ja joka tapauksessa raha vähenee opetuksesta koska hallinto ei sisällä niin paljoa rahaa kuin demarit täällä esittävät että säästyy

että tämä on nyt aika erikoista että teidänkin lakiesityksissänne mitä te olette tänne tuoneet totta kai te maalaatte nyt kauhukuvia mutta ette kerro mitään konkreettista asiaa

liikenneturvallisuus on erittäin tärkeä asia ja sen eteen täytyy tehdä kaikki työ mikä on mahdollista

kulttuuritoimintaympäristökin teknologistuu ja kuten ryhmäpuheenvuorossa totesin niin uusia uhkia ja haasteita on tulossa

se vahingoittaa lähinnä tällä hetkellä ja ensin musiikki ja elokuva alaa mutta kun e kirjat ja tv vastaanottimien internetyhteydet yleistyvät se tulee vahingoittamaan myös kirja ja lehtikustantajia ja tv alaa

alkolukko on ollut erinomainen asia mitä on kehitetty näinä viimeisinä vuosina ja täällä selonteossa hienosti todetaankin että alkolukon käytön laajentamista tehdään

tässä selonteossa pitäisi turvata nyt sellaiset markkinaolosuhteet joissa ei joudu kilpailemaan laittoman ilmaistarjonnan kanssa

kysyisinkin liikenneministeriltä

mitä ajatuksia tämän suhteen on meneillä ja saataisiinko alkolukko pakolliseksi kaikkiin uusiin autoihin piakkoinkin

miten opetusministeriö aikoo tätä laitonta verkkolevitystä torjua ja millä aikataululla että oltaisiin mahdollisimman nopeasti liikenteessä

arvoisa puhemies

tässä käsiteltävänä olevassa esityksessä ehdotetaan tehtäväksi opetus ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin neljä erillistä muutosta

niistä ensimmäinen muutos koskee lukion aineopintojen rahoitukseen liittyvää uudistusta

siinä tavoitteena ja ajatuksena on kohdentaa lukiokoulutuksen rahoitusta oikeudenmukaisemmin kuin mitä se nykyisin on sillä tavalla että otetaan huomioon myös yhden tai useamman oppiaineen suorittajat

tätä esitystä on odotettu pitkään sitä että aineopiskelun määrä huomioidaan rahoitusperusteissa

tuosta keskisuomalaisesta en nyt tiedä yhtään mitään mutta demarit nyt esittävät sitä että näiden kahden hallituksen esityksen täytyy mennä käsi kädessä vaikka asiantuntijat ovat sanoneet että niillä ei ole mitään teknistä eikä juridista yhteyttä toinen toisiinsa

toinen muutos koskee kuntien rahoitusosuutta opetus ja kirjastotoimessa

siinä kuntien rahoitusosuutta lisätään euromäärällä joka vastaa valtiovarainministeriön kuntajaon muutoksen johdosta maksamia korvauksia

kenttäväki ymmärtää sen että pitää säästää mutta he haluavat tehdä ne säästöt he haluavat tehdä sen tiivistyksen itse koska he ymmärtävät mitkä ovat sen alueen tarpeet eikä niin että se olisi keskusjohtoisesti päätetty jossain

virossa se on kyllä pelannut mutta en tiedä miksi täällä sitten ei

emme voi heittäytyä pelkästään sähköisen asioinnin varaan vaan on taattava ihmisille turva

näin ei tehdä myöskään kolmannessa ja neljännessä esityksessä jotka molemmat koskevat oppisopimuskoulutuksen rahoitusta

arvoisa puhemies

valiokunnan enemmistö hyväksyy kyllä tämän että jos ulkolainen työnantaja lähettää tänne kahdeksi vuodeksi tai alle työntekijäporukan tekemään esimerkiksi jonkun asennustyön hehän voivat asentaa vaikka laivan propellin ja ovat sillä tavalla sen työnantajan palveluksessa jossakin toisessa maassa he eivät maksa eläkevakuutusmaksua tähän maahan

tämä on johtanut siihen että monet järjestäjät ovat sitten siirtäneet ammatillisesta peruskoulutuksesta rahaa lisäkoulutuksen puolelle

nyt on tärkeää se että tätä muutetaan siitä syystä että tämä rahoitus tulee oikeudenmukaisemmaksi se kohdentuisi paremmin ja oikein ja tulisi myös läpinäkyvämmäksi

tässä ei vaikuteta kuntavaltio suhteeseen vaan se pysyy edelleen ennallaan mutta vaikutuksia yksittäisiin koulutuksen järjestäjiin on vielä vaikea tietää

suomi ei nouse sillä että suomen kansa verotetaan hengiltä

suomi ei nouse sillä että meillä töihin pääseminen on tehty niin vaikeaksi että kukaan ei saa sitä työtä jolla haluaisi elää

meillä tulee olla intohimo osaamisen kehittämiseen ihan varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen saakka vauvasta vaariin

suomi ei sillä nouse että me täällä järjestämme akateemisia keskusteluhetkiä vaan suomi nousee sillä että me ajattelemme uudella tavalla ja sillä että me haemme uusia ratkaisuja

meillä pitää olla intohimoa kannustava ja innostava ilmapiiri tässä yhteiskunnassa kehittää itseämme koska jos me siitä luovumme niin me luovumme kaikesta tärkeästä tässä yhteiskunnassa

minä sanon edustaja lepomäelle tästä kun hän esitti tätä opetus ja tutkimuskäytön osuutta että se edustajan ehdotus tarkoittaa silloin sitä että tekijänoikeudet otetaan kokonaan pois

sotien jälkeen kansakunta oli hyvin innovatiivinen oli hyvin luova hyvin uutta ajatteleva ja kuinka kävi

valiokunta toteaa että nopeat valtionosuuteen vaikuttavat muutokset vähentävät koulutuksen ennustettavuutta oppisopimuskoulutuksen järjestämisessä ja saattavat sillä tavalla vaikuttaa koulutuksen määrään ja laatuun

yhdestä maailman köyhimmistä valtioista tuli yksi maailman rikkaimpia yksi parhaiten menestyvä valtio

totta kai meidän tulee tunnustaa taloudelliset tosiasiat mutta me emme saa heittää tuhkaa päällemme ja vajota synkkyyteen

tätä samaa henkeä me nyt tarvitsemme tässä maassa

me olemme aina hyviä silloin kun on haasteelliset tilanteet

toinen asia oli tämä mitä edustaja koskinen sanoi

oppisopimukset ovat usean vuoden mittaisia ja ne velvoittavat järjestäjiä pitäytymään ja pysymään siinä

valiokunta myöskin pitää tärkeänä sitä ettei oppisopimuskoulutuksen tarjonta heikentyisi ja ettei myöskään järjestämiskustannuksiltaan kalliiden koulutusten osuus vähenisi

joka kerran kun tuntijakoa uudistetaan nousee ihan sama meteli ja viimeksi tehtiin uusi oppiaine terveystieto niin että tämä ei ole mitään uutta

meillä on osa valmisteilla siellä okmssä parasta aikaa

siis paljon menee eteenpäin mutta ei mene juuri sillä muodolla mikä kansalaisaloitteessa on

se on ihan selvä asia

meidän pitää vähän ottaa huomioon ja selvittää myös mitä se nykyinen tekijänoikeus oikein sanoo ettei puhuta palturia

kun tulevaisuutta tehdään niin ei saa nyt hirttäytyä tämän päivän lamakeskusteluun koska tämä on oikeasti todella tulevaisuuden ajatusta ja tulee voimaankin vasta todella myöhemmin ja arvopohja pysyy edelleen samana niin kuin nytkin kasvu ihmisyyteen yhteiskunnan jäsenyyteen

pidetään myöskin tärkeänä sitä että kun työnantajille on maksettu koulutuskorvauksia niin niitä ei myöskään pidä vähentää

valiokunta korostaa oppisopimuskoulutuksen tärkeyttä nykyisessä suhdannetilanteessa ja myöskin tukee hallitusohjelman linjausta siinä että oppisopimuskoulutusta järjestämismuotona vahvistetaan

tässä on paljon hyviä asioita ja tasa arvo sanalla näyttää olevan vähän erilaisia merkityksiä eri ihmisillä mutta tietenkin jokaiselle pitää taata se vankka perustaito samanlainen perustaito mutta sitten pitää se yksilöllisyys myöskin huomioida

ja koska näin on niin valiokunta on halunnut antaa kaksi lausumaehdotusta joissa oppisopimuskoulutuksen rahoitukseen tehtyjen muutosten vaikutuksia seurataan tarkoin ja ryhdytään välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin mikäli uudistus vääristää oppisopimuskoulutuksen tarjontaa aloittain tai muuten selvästi hankaloittaa oppisopimuskoulutuksen järjestämistä tarvetta vastaavasti

tässä nyt perussuomalaisille pitää sanoa se että jos ruotsin kieli olisi koulussa nyt vapaaehtoinen niin mihin se johtaisi

no se johtaisi sitten siihen että ne jotka osaavat sitä ruotsia myöhemmin elämässään voisivat hankkia niin sanottuja parempia työpaikkoja sanotaanko että johtotehtäviä asiantuntijatehtäviä ja näin mutta niillä jotka eivät ole opiskelleet ollenkaan on tosi iso kynnys lähteä opiskelemaan

tämä selvitys on annettava sivistysvaliokunnalle ensi vuoden loppuun mennessä

haluamme että sen yhteydessä selvitetään mahdollisuudet ottaa oppisopimuskoulutuksen rahoitusjärjestelmässä käyttöön oma kustannuspohja

se aiheuttaa sen että kansalaiset eriarvoistuvat ja sitten tietenkin ne valveutuneet vanhemmat jotka hiffaavat tämän laittaisivat ne lapsensa lukemaan sitä ruotsia

tämä johtuu siitä että muutokset ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintaan eivät saisi vaikuttaa välittömästi oppisopimuskoulutuksen rahoitukseen

arvoisa puhemies

totean vielä sen että ministeri on asettanut selvitysmiehen selvittämään oppisopimuskoulutuksen yleistä tilaa ja tekemään ehdotuksia oppisopimuskoulutuksen kehittämiseksi ja parantamiseksi

arvoisa puhemies

kuten sanoin tämä hallituksen esitys sisältää neljä eri muutosta ja tämä oppisopimus on vaan osa tätä hallituksen esitystä

me selvitimme näitä asioita ja valiokunta on kuitenkin sen periaatteen takana että näitä rahoituksia muutetaan

kun on annettu liikaa tavallaan rahaa sinne peruskoulutuksen puolelle ja liian vähän lisäkoulutuksen puolelle niin on ihan oikein ja oikeudenmukaista että näitä rahoituksia tasoitetaan kustannuksia vastaavasti

alanko kahiluodolle todeta edelleenkin että siis myös molemmat ministerit vihreissä olivat hallituksen esityksen takana

peltonen voidaan pitää sitä että ylemmän johdon rehtorin yliopiston hallituksen ja yliopistokollegion keskinäinen tasapaino tässä yliopiston johtamisessa on erityisen onnistunut se on hyvä asia

arvoisa puhemies

pitää olla kovat rangaistukset raiskauksille ehdottomasti

se että jaetaan kolmeen törkeysluokkaan nämä rangaistukset on todellakin epäonnistunut niin kuin edustaja täällä aloitteessaan toteaa ja tämmöisistä lakiteknisistä kikkailuista ja saivarteluista tulee päästä kyllä nopeasti eroon

tämä sana ulkopuolinen on vähän huono sikäli että se voi olla myös tutkija joka on esimerkiksi yliopiston oma dosentti ja eihän hän ole niin sanottu ulkopuolinen

tämä tärkeä kuntauudistus on myöskin koskettamassa koulupuolen asioita ja olen vähän pahoillani siitä että sivistysvaliokuntaa ei tässä asiassa nyt kuultu lainkaan

sitten tämä autonomia

vaikka rangaistusasteikon skaala antaisi mahdollisuudet antaa kovempiakin tuomioita kuitenkaan niitä ei voida kesken kaiken antaa ilman tämmöistä lakimuutosta koska on nämä ennakkotapaukset olemassa

mutta haluaisin kuitenkin tietää tärkeän asian mikä liittyy niihin oppilaitoksiin jotka ovat saaneet tähän asti rahoituksensa ja valtionosuutensa suoraan oppilaitoksiin valtiolta että jatkossakin näin tulisi tapahtumaan koska silloin se raha tulee oikea aikaisesti oppilaitoksiin ja täysimääräisesti ja silloin esimerkiksi toisella asteella vapaa hakeutumisoikeus voitaisiin turvata

jos se menee tarpeeksi pitkälle niin se tarkoittaa sitä että silloin eivät enää pysykään erillään lukiolinja ja ammatillinen linja

uhrin asema on ollut aina suomessa hyvin heikko on kysymys sitten mistä tahansa tällaisesta rikoksesta pienestä tai isosta ja meidän asenteissamme on kovasti puutteita tämän asian suhteen

toki voidaan tehdä kaksi eri tutkintoa ja lukiokoulutus siihen päälle ja muuta mutta täytyisi katsoa mitä sieltä voidaan ottaa

yleensä siinä hyötyy se ammatillisen oppilaitoksen ihminen

se on tärkeätä että rahoitukset säilyvät myöskin erillään

minä haluan kuulla ministeriltä että lukiorahat ja ammatillisen oppilaitoksen rahat jotka nytkin ovat erillään ja joilla on eri lainsäädännöt pysyvät jatkossakin erillään ja kuinka pitkälle tässä yhteistyössä halutaan mennä

kyllähän esimerkiksi ruotsissa on ollut hyviä esimerkkejä tai siis huonoja esimerkkejä siitä kun yhteistoiminta on mennyt riittävän pitkälle että on tullut huonoa oppimistulosta ja siellä ollaankin nyt tulossa toiseen suuntaan

tasa arvon kannalta ajatellen tasa arvo ei tarkoita sitä että kaikki oppivat kaiken ja kaikille samaa vaan tasa arvo lähtee siitä että yksilöllisyydet huomioidaan ja tunnustetaan ja jokaista opiskelijaa siihen omaan vahvuuteensa ja sen kehittämiseen halutaan kannustaa

haluaisinkin kuulla vielä vähän tarkemmin mitä tässä ajatellaan koska se pelko on suuri täällä eduskunnassa siitä että duaalimalli romuttuu koska siellä on myöskin kirjauksia jotka saattavat vähän vesittää tätä mitä edustaja kantola hyvin tässä juuri sanoi

jos minä olisin demari niin veisin sitä samaa aatetta ihan samalla tavalla ja olisin samalla lailla samaa mieltä että tilanne on nyt muuttunut kun se järjestäjälupalaki kaatui koska työkalu vietiin pois ja se työkalu oli se jolla muovataan kokonaisharkintaan perustuen koko tämä toisen asteen koulutuskenttä ihan uuteen uskoon

nämä kaksi lakia ovat oikeasti eri lakeja eikä niillä ole tällaista yhteyttä